kysyn vielä miten niitä perhepalvelukeskuksia joita kovasti eduskunnan puolelta on toivottu saataisiin jokaiseen kuntaan koska niiden aikaansaaminen on ollut aika hidasta kun todella tärkeää olisi että olisi niitä matalan kynnyksen palveluita erilaisille perheille

arvoisa puhemies

arvoisat kansanedustajat tosiaankin ensi vuoden talousarvio jatkaa sivistyksen ja osaamisen osalta sinivihreän hallituksen vahvaa linjaa

aivan kuten valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston puheenjohtaja nosti esille perusopetuksen laadun parantamisen niin totean kyllä että perusopetus paremmaksi talkoot pop talkoot ovat täydessä vauhdissa

mehän saimme nyt ensimmäistä kertaa valtakunnalliset tiedot ryhmäkokotilanteesta ja kunnissa on hyvin suuria eroja ryhmäkoissa

jokaisessa kunnassa on tärkeää huolehtia siitä että lisämäärärahat menevät sinne perusopetuksen laadun parantamiseen ja jokaisella oppilaalla todellakin on oikeus siihen että opettajalla on hänelle aikaa

valtiovarainvaliokunnan sivistysjaosto ja sivistysvaliokunta ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota että tätä täytyy seurata ja tätä opetusministeriö seuraa ja myöskin valiokunnat seuraavat että rahat menevät siihen mihin on tarkoituskin

siihen että ryhmäkoot saadaan kuriin

tällä hetkellä meidän koulutusjärjestelmämme ei vielä tarjoa tasapuolisia mahdollisuuksia ja tämä pop panostus on alku sinne että jokainen nuori myöskin maahanmuuttajataustaiset nuoret ja erityisesti he pääsisi peruskoulun jälkeen jatkamaan opintoja

erityisen tärkeää on että ammatilliseen erityisopetukseen tulee myöskin lisää aloituspaikkoja niin että jokainen nuori pääsisi peruskoulun jälkeen koulutukseen

sinivihreän hallituksen aivan keskeinen tavoite on todellakin ollut taata jokaiselle peruskoulun päättävälle koulutuspaikka

aivan erityisen tärkeää on se että uudistuneet yliopistot saavat kiinteistöistä omistukseensa kaksi kolmasosaa ja näin se suuri huoli mitä sivistysvaliokunta ja valtiovarainvaliokunnan sivistysjaosto ovat kantaneet yliopistojen vuokrista ja siitä mitä tulevaisuudessa kiinteistöille tapahtuu on tällä hyvin pitkälle ratkaistu eli senaatti väistyy

eli tällaisia panostuksia yliopistokenttään ei viime vaalikausilla ole nähty

haluan todeta ja yhtyä siihen lausumaan jonka sivistysvaliokunta on nostanut esille samoin valtiovarojen sivistysjaosto että edelleen yliopistojen perusrahoituksen tilanne on haastava

totean vielä tuottavuusohjelmasta että sen vaikutuksia on todellakin seurattava tarkkaan ja aivan erinomaiset kirjaukset tästä on tehty

on selvää että esimerkiksi vammaisten lasten mahdollisuus päästä valtion yleissivistäviin kouluihin ei voi vaikeutua sen takia että on tuottavuusohjelma

totean tässä vielä lopuksi että uusimuotoisia yliopistoja valtion tuottavuusohjelma htv vaateineen ei tule koskemaan ja tämä todellakin helpottaa yliopistojen tilannetta

haluan kiittää lämpimästi valtiovarainvaliokuntaa aivan erityisesti valtiovarainvaliokunnan sivistysjaostoa ja sivistysvaliokuntaa erittäin hyvästä yhteistyöstä

sosialidemokraateille on kyllä sanottava että todella kohtuuttomia puheenvuoroja täällä salissa on käytetty

varsin hyvin tiedätte että kaiken sen mitä sipilän hallitus tekee se tekee juuri siksi että me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

siksi meidän täytyy tehdä toimia jotta työn tekeminen työn teettäminen kannattaa ja menestyvä yritys voi palkata lisää työntekijöitä

vain siten suomalaiset saavat työtä

pohdin kovin tässä miksi te niin vahvasti vastustatte näitä toimia joilla juuri suomeen työtä saataisiin ja toivon todellakin että te selkeytätte teidän vaihtoehtoanne

kun elämme todella tiukkoja taloudellisia aikoja ja isoja leikkauksia on tehty niin on kyllä sanottava että tämä on merkittävä lisäpanostus lisäeuroja valtion talousarvioon kun omaishoitoa ja perhehoitoa kehitämme ja pidän tätä erittäin hyvänä

minä toivoisin todella kun täällä on keskeisiä sosialidemokraatteja että vastaisitte nyt siihen kysymykseen jonka olemme täällä monta kertaa kysyneet kannatatteko näitä strategisia linjauksia joita sipilän hallituksessa on

totean myöskin sen jos joku tätä keskustelua kuuntelee tai lukee näitä pöytäkirjoja että on hyvä todeta sitten kun tämän lain käsittely nyt alkaa että nämä ovat tietenkin minimimääriä

monissa kunnissa ilman muuta omaishoitajien vapaapäiviä on enemmän palkkioita maksetaan enemmän eli kunnat nämä päätökset tekevät

arvoisa puhemies

erityisen tärkeä havainto jonka haluan sanoa on kun tammikuussa työskentelin vanhusten kotihoidossa ja kovin monta omaishoitajaa siellä kohtasin että meidän täytyy tehdä myöskin työtä sen eteen että sitten kun hoito ei enää kotona riitä ja tarvitaan yhteisökotia tai muuta hoitoa sen pitää myöskin olla saatavilla

kun terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki tästä esityksestä sote mallista ennakkoarvioinnin niin siellä todettiin että tämä luo mahdollisuuksia mutta hyvin paljon jää sitten sinne toiminnan varaan miten tämä toteutuu

ja kun useissa kuulemisissa olen kysynyt kun tätä on käsitelty asiantuntijoiden kanssa niiden tietojen varassa mitä on ollut onko tässä kannustetta siihen että etsitään kustannustehokkaimmat palvelut niin kyllä ollaan sanottu että tässä niitä ei riittävästi ole

eli tähän tarpeeseen pitää siellä kunnissa myöskin meidän päätöksentekijöiden vastata ja hoitaa että tämä asia on kunnossa

ja sen takia on todella tärkeää että täällä eduskunnassa käydään tämä keskustelu ja pohditaan löydettäisiinkö tähän lakiesitykseen vielä kannusteita

se olisi kaikkien etu että siellä tuotantoalueella sote alueella olisi vahva kannuste etsiä kustannustehokkaimmat palvelut ettei toiminta jatku ennallaan ettei käy niin ettei uudistus oikeasti sitten tapahdukaan

hallituksen rakennepaketissa palveluiden kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on tärkeä osa tuota kestävyysvajeen umpeen kuromista ja tuo tavoite tälle sote uudistukselle on ollut että se on osa tätä palveluiden tuottavuutta

ne ovat tietenkin aina arvioita mutta jos näin iso uudistus tulee eduskuntaan niin on aivan selvää että viimeistään tuolla valtiovarainvaliokunnassa jonka jäsen olen meidän tämä arvio täytyy tehdä

on katsottava kaikki elementit johtaako tämä siihen että me saamme vähemmällä enemmän jotta tulevaisuudessa oikeasti kunnissa on rahaa myöskin rahoittaa peruspalveluista opetus ja varhaiskasvatus ja jotta tähän sosiaali ja terveydenhuoltoon riittää rahaa

kotimaisen ruuan edistäminen on vahvasti pääministeri kataisen ohjelmassa ja haastavassa tilanteessa ollaan jotta maatalous olisi kannattavaa

ja uskon että tästä olemme kaikki yhtä mieltä

totean vielä että meille oli tärkeää että lakiin on kirjattu palvelusetelit ja mielellämme katsomme löytyykö täältä vielä jotain elementtiä tai muutosta tähän lakiin että myöskin palveluseteleiden käyttöön kannustettaisiin koska tosi monella alueella ne ovat jääneet käyttämättä ja näihin on hyvin vahvaa vastustusta

kysynkin miten tämä asia edistyy

me tiedämme että saavutamme itämeren suojelutavoitteet vain jos maatalouden osalta päästövähennystavoitteet onnistutaan saavuttamaan

kysyn mitä toimia itämeren ja vesistöjen pelastamiseksi on tarkoitus teidän toimestanne tehdä ja minkälaista yhteistyötä teette ympäristöministeri niinistön kanssa

nämä ovat kaksi aivan eri asiaa ja on aivan selvää kumpi näistä on helsingin yliopistolle parempi ja myöskin itä suomen yliopistolle tietenkin se että näitä leikkauksia ei tule ollenkaan

täytyy antaa kiitosta molemmille ministereille erityisesti peruspalveluministeri risikolle että vaikeina aikoina on sopivasti tuotu lisärahaa sosiaali ja terveydenhuoltoon mutta myöskin tuodaan reippaasti niitä uudistuksia joita tarvitaan

arvoisa puhemies

käymme keskustelua niistä toimista joilla turvaamme sen että koulut ja oppilaitokset ovat hyviä paikkoja oppia jokaiselle lapselle jokaiselle nuorelle ja myöskin opettajille hyviä paikkoja opettaa

kokoomuksen eduskuntaryhmä oli tyytyväinen siitä että myöskin perhehoitolaki on tässä samassa yhteydessä käsittelyssä kun omaishoidon tuki lakiesitystä viedään eteenpäin

on nostettu esille asioita joita sivistysvaliokunnan on hyvä kuulemisissa ottaa huomioon ja uskon että nämä hyvät esitykset tulevat hioutumaan ja toivottavasti tulevat osin vielä hioutumaan timanteiksi kun eduskunta tämän käsittelyn käy

saako tämä eduskunta vielä käsiteltäväkseen sen lakiuudistuksen niin että sairausvakuutuslakia muutetaan sillä tavalla ettei pelkästään korvata hoitoa vaan voitaisiin korvata ennaltaehkäisyä

uotila totesi lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin ja meillä on lainsäätäjinä velvollisuus huolehtia siitä että lainsäädäntö parhaalla mahdollisella tavalla tätä tavoitetta tukee

tähän olisi hyvä saada vastaus jommaltakummalta ministeriltä ehkä ministeri

tässä on hyvä todeta että perhehoitajalla olisi oikeus näihin tarkastuksiin kahden vuoden välein ja omaishoitajille sitten kunta voisi tarvittaessa niitä tarjota

minä pyysin kaikkia jotka haluavat vastauspuheenvuoroja mutta oma äitisi keskustelun päätyttyä totesin että valiokunnan jäsen

isyyslain muutos on saatava aikaiseksi ensi vaalikauden aikana ja myöskin erotilanteissa kiistojen ennaltaehkäisyyn ja sovitteluun ja asioiden sopuisasti sopimiseen täytyy löytää keinoja

tämä on varmasti kokonaisuus jota on hyvä valiokunnassa vielä katsoa ja arvioida mutta tämän perhehoitolain eronneet muutosta

kyllä on tosiasiassa niin että valtaosa lapsista voi paremmin kuin koskaan mutta meillä on kasvava joukko nuoria jotka voivat yhä huonommin ja meillä on vanhempia jotka kaikki haluavat olla vastuullisia kaikki vanhemmat rakastavat mutta meillä on tosiaankin perheitä joissa vanhemmat eivät pysty huolehtimaan edes niistä lasten perustarpeista

tietyllä tavalla etuoikeus

uskon että nämä perhehoitolakiin ehdotetut muutokset parantavat perhehoitajien jaksamista ja edellytyksiä huolehtia entistä paremmin hoidettavastaan ja siinä mielessä nämä ovat lämpimästi tervetulleita

eun vastauspuheenvuorot risikolta

erofoorumi on kokoontunut ja sieltä on järjestöjen ja ministeriöiden yhteistyöllä tuotettu tavoitteita joiden toivon päätyvän seuraavaan hallitusohjelmaan ja uskon että nämä edistävät sitä tavoitetta todellakin

on todellakin hyvä että tämä on kokonaisuus eli perhehoitoa kehitetään yhdenmukaisesti omaishoidon kanssa ja nuo edellä omaishoidon osalta mainitut seikat joita on nostettu esille esimerkiksi sijaishoitoon liittyen hoitajan vapaan tai muun poissaolon aikana pätevät myöskin perhehoitoon

on hyvin tärkeää että joka ikisessä lakiesityksessä joka ikisessä päätöksessä otamme huomioon sen miten voisimme vanhemmuutta tukea ja turvata sen että jokaisen lapsen on hyvä olla mahdollista kasvaa turvallisesti aikuisuuteen

erotilanteissa lapset voivat turvallisesti luottaa siihen että yhteys molempiin vanhempiin säilyy ja myöskin isovanhempiin koska sillä on suurempi merkitys lapsille miten ero toteutuu kuin sillä eroavatko vanhemmat vai eivät

näissä laeissa on erityisesti kysymys siitä ja siksi haluan myöskin itse omassa puheenvuorossani vanhemmuuden nostaa esille

nämä avioerotilanteet voidaan hoitaa lasten kannalta sillä tavalla että mahdollisimman vähän tulee lapselle ongelmia siinä miten he voivat olla vanhempiin ja läheisiin yhteydessä

yhden asian haluan tässä nostaa esille ja vähän valottaa asiaa kun nostin esille lapsivaikutusten arvioinnin

olen erittäin ilahtunut siitä että kollegani edustaja gustafsson totesi sen että on tärkeää että tätä lakiesitystä vielä kerran katsotaan ja kirkastetaan ne kohdat pykälissä joissa määritellään sitä millä tavalla koulussa järjestyssäännöt ne pelisäännöt yhdessä luodaan

ihan kolme asiaa tasa arvoasioista mutta ennen kuin näihin kolmeen asiaan menen haluan ilmaista vielä lopuksi iloni siitä että eduskunta on saanut historian ensimmäisen tasa arvoselonteon

lakipykälistä tulee paljon mutta myöskin on paljon asioita joita koulussa voidaan yhdessä tehdä ja on tärkeätä että siellä on koko kouluyhteisö mukana niin kuin täällä on todettu mutta myöskin vanhemmat ja oppilaat

voimme arvioida miten olemme onnistuneet tasa arvoasioissa missä on tehty hyvin missä voisi tehdä paremmin ja voimme sitten tehdä arvion hyvään aikaan niin että nämä tavoitteet voidaan sitten kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan ja hallitus ja eduskunta voivat sitten jatkaa työtä hyvän analyysin pohjalta

tämän muutoksen myötä jos eduskunta tämä lakiesityksen hyväksyy käytännössä hoidettavien määrä olisi sama sekä perhekodissa että ammatillisessa perhekodissa

toivon että ihan pykälätasolla tulee muutoksia jotta se koulurauha työrauhasopimus on kirjattu myöskin lainsäädäntöön

tämä esitys sinänsä on nyt hallituksen yksimielinen esitys mutta pidän huonona sitä että hallituksen esitysluonnoksessa ei millään tavalla perustella tätä ehdotettua muutosta

opetusministeri on vastannut aihetta koskevaan kirjalliseen kysymykseeni että lakiesitykseen ei tehdä muutoksia että tämä on mahdollista jo nykylainsäädännön puitteissa mutta me tiedämme hyvin että kouluissa kovin eri tavalla toteutuvat kodin ja koulun yhteistyö ja lasten ja oppilaiden osallisuus

ihan ensimmäiseksi samapalkkaisuusohjelmasta

tämä teksti sisältää vain arvioita omais ja perhehoitajien määrän kasvusta mutta ei arvioida hoidettavien määrää tai arvioida mitä tämä näitten hoidettavien lasten osalta merkitsee

yhteiskunnallisia vaikutuksia kuvaavassa kohdassa todetaan että muutos parantaisi päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä mutta ei arvioida vaikutuksia hoidettaviin

mielestäni on hyvä rehellisesti ja avoimesti nostaa esille se että me emme saa koulujen työrauhaa aikaiseksi jos emme ota nykyistä vahvemmin vanhempia mukaan

pidän tätä valitettavana ja nostan tämän esille sen takia koska pidin perusteltuna ja pidän edelleen perusteltuna että tämän lakipaketin tämän kokonaisuuden osalta olisi tehty lapsivaikutusten arvioinnit eli myöskin tämän säännöksen muutoksessa olisi otettu huomioon sen vaikutukset lastensuojelun toimenpiteenä perhehoitoon sijoitettuihin lapsiin

nyt kun tehdään uusia opetussuunnitelman perusteita on tärkeää että se on entistä vahvemmin kirjattu sinne ja myöskin tässä koulu työrauhalakipaketissa vanhempien osallisuus vahvemmin kirjataan

tämän hallituksen ohjelmaan kun minihallitusneuvotteluissa tarkistettiin hallitusohjelmaa kun pääministeri vaihtui erityisesti kirjattiin tavoite siitä että tätä asiaa kiritettäisiin

tämä on varmasti asia josta jatkamme keskustelua sitten kun tätä perusteltua ja muuten hyvää lakiesitystä käsitellään

on todella hyvä että tässä käsittelyssä olevassa lakiesityksessä on todettu se että kun opetussuunnitelmaa valmistellaan niin myöskin valmistellaan sitten jokaiselle koululle oma suunnitelma missä käydään läpi näitä kurinpito ja ojentamiskeinoja

kun siinä todellakin ovat mukana vanhemmat ja oppilaat niin uskon että me saamme sellaisen yhteisöllisyyden jossa on paljon enemmän voimaa kuin yksittäisissä toimenpiteissä joilla pyritään sitä koulukuria aikaansaamaan

ja aivan mahdollista on että tämä hallitus tekisi esityksen siitä mallista millä tavalla vanhemmuuden kustannuksia tasataan

itse ainakin uskon vahvasti yhteisöllisyyden voimaan ja uskon siihen että kun kotona todella tiedetään mitä kouluissa odotetaan minkälaiset säännöt siellä ovat niin vanhemmat voivat kasvattaa lapsiaan käydä keskusteluja kotona ja kyllä se voima sille lapsen kasvatukselle on ihan eri kun molemmissa päissä niin kotona kuin koulussa tiedetään missä mennään minkälaiset pelisäännöt ovat

koska niin kauan kuin naisista aiheutuu enemmän kustannuksia työnantajalle ei tasa arvo toteudu

se että naisista aiheutuu enemmän kustannuksia näkyy aika kovalla tavalla naisten työmarkkina asemassa pätkätöinä heikompana palkkana monessa muussakin

varsinkin naisvaltaisilla aloilla tämä on suuri este yritysten kasvulle yritysten menestymiselle eikä kysymys ole pelkästään naisvaltaisista aloista vaan kaksi työpaikkaa esimerkiksi yritystä ovat aivan eriarvoisessa asemassa jos toiseen on palkattu enemmän naisia toisiin miehiä

todellakin toivon että sivistysvaliokunta nämä pykälät käsittelyssään tarkentaa

aivan eri arvoisessa asemassa ja toivon todellakin että aulan työryhmä tekee esitykset ja hallitus voisi tästä tehdä päätöksen vielä tällä vaalikaudella ettei käy niin että kirjataan sitten seuraavan hallituksen ohjelmaan taas että tätä asiaa selvitetään

meillä yksityiset koulut sopimuskoulut ovat olennainen osa kouluverkkoa ja pidän hyvin tärkeänä että kun oppilas ja opiskelijahuoltolainsäädäntöä viedään eteenpäin niin kuulemme myöskin sivistystyönantajia ja yksityiskoulujen liittoa niin että saamme tästä kokonaisuudesta mukaan lukien valmisteilla oleva valtionosuusuudistus sellaisen että myöskin sopimuskouluissa oppilashuolto toimii parhaalla mahdollisella tavalla eikä tule sellaisia säännöksiä jotka vaikeuttavat sopimuskoulujen toimintaa

mutta sitten kolmas asia vielä minkä haluan tässä lopuksi sanoa

suomi on aika isojen haasteiden edessä ja aivan olennaista on se että suomalaisessa työelämässä ja perheissä vanhemmuudessa kaikki resurssit ovat täydessä käytössä

eli sekä miehet ja naiset ovat työelämässä mutta myöskin miehet ja naiset ovat isinä ja äiteinä ja varmasti hyvä työelämä työelämän kehittäminen on seuraavan vaalikauden painopiste

uskon että tästä hallituksella on yksimielinen näkemys mutta haluan sen tässä sanoa koska sopimuskouluissa huoli on ollut suuri tämän lain osalta

toivon todellakin että hyvään työelämään kuuluu myöskin vahvasti tasa arvoisen työelämän kehittäminen

kiitän vielä edustaja gustafssonia siitä että hän näin ripeästi toi tämän lakiesityksen mutta on hyvä kiittää myöskin suomen vanhempainliittoa oajtä opsiaa ja myöskin suomen rehtoreita jotka ovat tehneet kovasti työtä tämän lakiesityksen eteen virkamiesten lisäksi

arvoisa puhemies

mutta sen haluan tähän ihan loppuun sanoa että kyllä viisas työnantaja ottaa käyttöön tasa arvoisen johtamiskulttuurin jossa todellakin kannustetaan ja tasavertaisesti suhtaudutaan sekä miesten että naisten työuriin ja perhevapaiden käyttöön ja myöskin huolehditaan siitä että perhevapaista ei ole turhaa haittaa urakehitykselle

mutta on hyvä sanoa ääneen vielä se että kun isäkuukautta on pidennetty niin samaan aikaan isien käyttämä vanhempainrahakauden määrä on romahtanut kovin pieneksi ja isät käyttävät vaan heille kiintiöiden osuuden